on monet ihmiset varsinkin itärajalta ottanu yhteyksiä että sinne myyrään mutta jos ne kerran maksaa

ittekki sieltä pöntöstä joskus otin tätä samaa asiaa esille ja mä sanoosin jotta se on yks häpiäpilikku täs yhteiskunnas laajasti maailman

mutta siinä mä oon pikkuusen keptinen onko mahrollista yleensä vaikka venäjältä sais ostaa niin kuinka moni suomalaanen olis sieltä ostamas

meikäläisellekin on tullu monenmoista hätähuutoa justiin ampumaharrastajilta niin mettästäjiltä ku kilpa ampujiltaki

kiinnittäsinkin huomiota täs kaikes mylläkäs siihen että ku uusia pistoolilupia annetahan niin viranomaisilla olis keskinääset kommunikointimahrollisuudet kuka henkisesti voi asetta ostaa ja kantaa

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

sitten kun joskus tuloo töitä niin oppiiko ne enää tekemähän kun ne on oppinut olemahan jouten

vistbacka sanoo valloillaan joka on pääasiallinen rahantulo ja sitten ku yhteispartiointia on ruvettu pitämähän siellä afgaanien kanssa joka on ihan oikeen ja toivotahan että kahren kolmen vuoden päästä niin ku obama sano että sieltä pois tullahan niin ovatko ministerit huolestuneita siitä mitä presidentti karzai on puheillaan saanu aikahan

mä väitän että jos meirän kaikki nuoret saarahan tulevaisuures tekemähän töitä suurin piirtein kaikki neljä

kiitän siitä palautteesta jota eduskunnan perustuslakivaliokunta mietinnössään on oikeuskanslerin kertomuksesta antanut

siitä me ollahan kaikki huolissaan

siihen on tosin hallitus satsannu kiitettävästi

seuraavaan kertomukseemme tulee yhtenä osana ratkaisijoitten elikkä oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin puheenvuorot

erityisesti tuloo ensiksi mielehen että ku tänne suomehen tullahan niin olis tärkiää jotta vanhemmat jos ne kerran tänne innolla tulevat innolla rupiaasivat opettelemahan suomen kieltä eli ne tänne yhteiskuntahan innolla myös saman tien adoptoituvat sillä lailla jotta täällä ollahan tämä on meirän toistaaseksi tuleva kotimaa

arvoisa puhemies

vien niissä esitetyt ajatukset oikeuskanslerinvirastoon mukanani

suomi on sitoutunut kyllä aika lujasti kovalla otteella päästöjä vähentämään mutta arvoisat ministerit ministeri lehtomäki lähinnä kehootti jottei sademetsiä ja suomen niin sanottuja hiilinieluja seata keskenänsä

keskustelu on nähty

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas karsia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on alennettava lausunut keskustelua

lasten pitää ruveta heti opiskelemahan suomen kieltä sopeutumahan kuka mistäkin maasta tuloo

mutta tämä tarkoottaa sitä että suomen pitää omista hyöryystä omasta tavootteesta pitää kunnianhimoosesti kiinni

tietysti heillon oma kulttuuri

sitä varmahan ylläpiretähän vanhempienkin taholta jo mutta se on tärkiää että ne oppiis heti omaksumahan suomalaasen kulttuurin suomalaasen historian ja kun ne pääsevät suomen kielestä käsiksi niiren on paljo helepompi muiren lasten kans tuolla toimia ja peuhata osallistua niin liikuntakerhoihin ku askartelukerhoihin

haavisto otti esiin tämän että bioenergia kehittys näitä laitteita pystytään jatkossa viemähän maailmalle huru mykke

a annettava lausunto

mä luulen jotta lapset keskenänsä sopeutuvat villin nopiaa toisihinsa vaikka kyllähän lapsilla aina sähinää on ja pikkuriitoja se pitää aina hyväksyä ja ymmärtää

mutta se mikä sähähti korvahan tuossa ku ministeri thors oli tuolla on se ku hän kertoi että vaasan yliopistosta valamistuneita opiskelijoita on lähteny huomattava osa ulukomaille töihin suomalaasin varoon suomessa opiskellu se joskus tuntuu pahalta

onneksi on täällä käytävän voidaan sanoa ihan keskellä puolustusvaliokunnan jäsen ja puolustusvaliokunnassa meilloli torella paljon hyviä asiantuntijakuulijoota

arvoisa puhemies

mä luulen jotta tämä joukkoliikenne toimii täällä taajama alueella pääkaupunkiseurulla ja isoolla kaupunkiseuruilla huomattavasti paremmin ja jouhevammin kuin miltä täällä paikkakuntalaisista näyttää mutta suurin ongelma on nimenomaan tuolla maalla

anteeksi mun ei ollu tarkootus enää puheenvuoroja ottaa mutta mielenkiinnolla kuuntelin ed

toivoosinkin jotta me maalla päästääs sellaaseen yhteisymmärrykseen yli pitäjän rajojen jotta siellä voitais sitä joukkoliikennettä kehittää

ja toivoosin myös sitä että paikallisesti kunnissa siellä kun koulukuljetuksia on niin siellä on monta kertaa niin että sinne taksiin ei näitä niin sanottuja vanhuksia tai sellaasia muita oululaisia ei sinisalon batesin taksiin veli ville kuin koululaisia saa umpata pikkuusen käytettääsiin rationalisointia eli maalaasjärkiä

mutta hän oli vain kiinnittäny huomiota siihen yhteen seikkaan eli alkoholimainontahan ja totuushan on että kyllä se vain kiihoottaa lapset aistii tai nuoret aistii

mutta ed

tarkootan sillä sitä että viime aikoina nuoret on oppinu siihen jotta kukutahan koko yö ja aamulla mennähän puolikrapulassa töihin

sihto oli huolissaan suomen nuorten miesten perman laarusta

toisin sanoen kyllä meillä pitääs järjestelmän muuttua niin että kapakkahan mentääs puoli yhreksän yhreksän aikaan nautittaas siellä erinomainen ravintolailta otettaas siellä alkohoolia se mitä itte kukin ottaa ja sitten puoli yhren jälkehen lährettäis kuka menöö mihinkäkin nukkumahan

tynkkynen otti mielenkiintoisen näkökulman ku hän otti tämän että sähkön tietyn normin ku ylittää niin alkaa prokjektio nousemahan ja sitte taas jos alittaa sen niin se alenoo

eli nyt kannattaa ed

sihiron huomautuksen perusteella tutkia tosissaan onko todella suomen nuorten miesten perman laatu niin heikko että lisääntyminen vain vähenöö

se on suomen kansantalourellisesti tärkeä momentti

nimittään nimenomaan yksityistalouksis mutta olis mielenkiintoosta jos tämä koskis myös kuntia ja jos se kuntia koskis niin sielä ruvetaas säästämähän ja kyllä silloon monet katuvalotki sammuus jotta kehoottaasin tätä ajatusta viemähän myös kuntatasolle asti

salo jo otti esille tarkemmin jotta nuoresta pitäen elämänhallinta on hirmu tärkiä ja se lähtöö ensiksikin meistä vanhemmista vierä lapsiin ja nuoriin

ministeri rehula pikkuusen löysästi mun mielestä vastas siihen eikä ottanu vastuuta jotta viranomaaset vois ottaa jämäkämmän otteen kun ne näköö jotta nuori tarvittis apua

silloon pitääs olla viranomaasten jämäkkänä ja perheelle ja näille ilmoittaa että jotaki on pahasti pielessä

mutta yhren asian haluan täs ottaa esille

meillä kurikassa yks kolmekymppinen naishenkilö kolomen lapsen äiti yksinhuoltaja kertoi minulle että voi kuule kun mä saisin kotona luukulta huomattavasti enemmän tekemättä mitään mutta kun minä haluan töihin

ja se oli tullu töihin ja saanu ja ilolla teki vähemmällä palakalla mutta sano jotta hän on lapsien kans sitte ku on ni lapset saa hänestä paljon enemmän ja hänellä mielenterveys pysyy kohdalla

arvoisa puhemies

toisin sanoen tulevaisuutta ajatellen meirän työelämän rakenteisiin pitääs puuttua sillä lailla jotta pienikin työ kannattaa ottaa vastaan menettämättä mitään etuisuuksia

paasio otti ihan oikeutetusti esille sen että olen minäkin kuullut siitä ja näinhän se on vain markkinatalouressa pakkaa olemahan jotta tällaisia kotitalousvähennyksiä tuloo ja saarahan niin sanottuja verohelpotuksia niin kyllä siinä pakatahan ne urakat sitten laittoon yläkanttiin

se on karu totuus mutta toivotahan jotta nyt on kilipailu pitänyt sen jollakin lailla kurissa sillä lailla jotta se ei ole ryöstäytynyt käsistä

tosin löytyy paikkakuntia joista kuuluu kyllä ihan ihmeellisiä uutisia jotta periaatteessa ne kaikki vähennykset on syöty sinne

eussa on monenmoisia maita

mutta mä luulen jotta hallitukselle oli kyllä hyötyä jotta tätä jatketaas ensi vuorellakin saati tämä on hyvin hyödyllistä

mä haluaasin kysyä sitä että eikö euroopan komission norsutornin olisi pitäny jo aikanansa pitää kuri siitä että budjetit eri maissa ilimotetaas oikeen ja kysyä jotta onko ne oikeen

se työllistää ja on ainakin paljon sanottu jotta kotimaiset pääsöö töihin jotta nämä niin sanotut viron harmaan työn tekijät on saatu tällä jonkun verran kurihin

mutta haluaasin kyllä kysyä sitä kun siellä on vajaan vuoren istunut perussuomalaasten soini joka kaiken tietää miksei se tätä asiaa siell oo tonkaassu esille jotta tästäkin olis keväällä säästytty tästä kreikka paketista

sitten ed

jos ajatellahan sellasta seikkaa että otetahan vain rusinat pullasta ei koskaan tuu mitään kompromissiratkaisuja ja tähänhän täs taloos pyritähän

laitisen puheita mutta mull on sellaanen käsitys jotta me ollahan samas venheessä sama tulos oli sitten hallituspohoja mikä hyvänsä

me annetahan kaks lupaa todennäköösesti annetahan

sähkö menöö ja tuloo pitää muistaa se että suomes on tällä hetkellä länsi euroopan halvin sähkö meillä tuloo joka tapaukses se kallistumahan

kauppojen sunnuntaiaukiolot tuloo voimaan suurella torennäköisyyrellä joulukuun alusta

koska ammattijärjestöt pam ja työnantajat ovat yhressä näin sopineet ja ollu yksmielisiä niin oon tämän hallituksen lakiesityksen kannalla

koska sunnuntaitöistä maksetahan tuplapalakkaa tietyistä pyhistä jopa vielä siihen huomattava lisä enemmän niin kaikki me tieretähän se että jos me rehellisiä ollahan niin kyllähän tuo raha teköö hyvää

mä ymmärrän työntekijöitä siinä jotta nämä päivät sunnuntaityöt on kysyttyjä

jotku mä muistan itte kun olin nuori vitsailiki jotta kun vain sais tehrä sunnuntait juhlapyhät juhannukset joulunseurut niin ei tarttisi muita päiviä tehräkään palakka on korkeempi kuin normaalisti työssä käyvän

keskus

toisen kastelun esitellään leppäveistoksen viides toista asia esitys laiksi hylätä

lyly rajala kertoi että tämä laki helepottaa sitä että ei tartte sunnuntaina esimerkiksi ostoskeskuksissa olla pikkukauppojen auki

näin varmahan asian laita on mutta haluaasinkin kysyä pikkusen sitten jotta onko kauppakeskusten omistajat sitten näin solidaarisia näille pikkukauppiaille saatei siinä hyvin herkästi käy sillä lailla jotta siellä kauttarintaa ehrotetahan että on tänne muitakin tulijoota ja kun nyt saarahan seittemänä päivänä viikos olla auki se tarkoottaa sitä jotta vuokrat kans pikkuusen tuloo kovemmiksi

esitystä laiksi hansel oy nimisestä osakeyhtiöstä ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä

arvoisa puhemies

tämä luonnonvaraselonteko niinku on tänään huomattu on erinomaanen asia jotta tämä on otettu tällä lailla mittavasti käsittelyyn

ministeri pekkarinen jo on julkisuuressakin paljon puhunu tästä että meidän pitää lisätä kaivostoimintaa ja nimenomaan valtion pitää tulla siihen aluksi ainakin voimakkaasti mukaan

lisäksi oikeusriidoista aiheutuu valtiolle suuria kustannuksia

nimittään jos se on totta mitä lukuja on nähäny että suomen maaperäs on torella mittava määrä monenmoista mineraalia ja ennen kaikkia raakamateriaalia malmin muorossa niin miksei me tätä myös hyörynnetä

meillä on seittemän päivää viikossa ja jos ihimiset opetetaan siihen että ostokset tehtääs kuutena päivänä viikossa varsinki tänä päivänä ku on pakastimia yllin kyllin kaikissa perheissä samoin jääkaappia niin se tarkoottaas sitä silloon että se seittemäs päivä mikä on tarkootettu isonkin kirjan mukahan lepopäiväksi eri merkeissä mä väitän olis perheetten juhla aikaa

niin se on ed

laxell ja tässä onkin syytä käyttää puheenvuoro aina kun tulee mahdollisuus käyttää lyhytkin puheenvuoro hansel oyhyn liittyen se mahdollisuus pitää käyttää nimittäin niin valtavan paljon vartijana ja vaalijana tämä osakeyhtiö nyt on kun se vastaa julkisen sektorin hankinnoista

jos se pelaa taitamattomasti koko yhteiskunnan kannalta niin sehän johtaa siihen että pienet yrittäjät putoavat tästä maasta kokonaan pois

saataas olla lapset vanhukset yhressä jopa isovanhemmat ja saattaas olla että monikin avioliitto jäis sille tielle että perhe pysys yhtenäisenä ja lapset ennen kaikkia voisivat hyvin

ennen kaikkia haluaasin korostaa sitä että tuolla ku tulevaisuuden valiokunnassa on niin meillä on ollut siellä professori olli hietanen puhumassa monet monet kerrat ja meirän pitääs kiinnittää siihen huomiota josta on monta kertaa jo toitotettu vuosikymmenet että suomi miksei me jalosteta puuta loppuhun asti ja monin kerroon eli puu voidahan tietys tuottees kymmenkertaisesti hyöryntää tuottaa jopa satakertaisesti

eli ei tämä niin yksselitteinen näkökuluma oo jotta sitä rahaa on yllin kyllin käytössä koska sitä ei määrättyä enempää oo

mutta jos ajatellahan sellaasta näkökulmaa jotta meirän rahoolla on paljo hakijoota on paljo muitakin hakijoota ku yksistään kaupan ala totta kai sunnuntaisin saavat olla nuo rinteet ja sellahet auki ehkä sitte siellä sitte vapaa ajan merkeissä käytettäis hivenen enemmän

tämä oli tietysti professorin visio mutta nämä kannattaa ottaa nämä puheet pikkuisen vakavasti koska kermaa pystytähän monella lailla siitä välistä kuorimahan

ihan lopuksi haluaasin kertoa sen että vaikka täs tätä esitystä oon pikkuusen negatiiviseskin mieles käsitelly oon halunnu ottaa tämän inhimillisenki näkökohran esille minä oon sitä mieltä että joka haluaa käyrä pyhänä kaupas niin käyköhön

lyly rajala otti esille sen että oulussa on pitkälle kehitetty että kuinka puusta voirahan rakentaa laarukkaasta puusta hirsirakentaa mutta minä sanoosin jotta meillä kurikassa meillä on jurva ja kurikka tänä päivänä yhtä meillon nikkarikeskus ja väitän että jurvas jos johonakin se mitä sitten siellä taloon sisällä tarvitahan eli ne lelut

mutta oon vieläkin vahvasti sitä mieltä että kuutena päivänä me pystymme ostokset tekemähän ja jätetähän se seittemäs päivä lepopäiväksi eri merkeissä

eli siellon kärentaitajia pohjanmaalla olemas ja siellä on jalostusasteitten koulutuskeskus nikkarikeskus kurikassa eli nämä asiat kannattaa ottaa vakavasti koska meillä on tietotaitoa omassa maassakin olemassa

mä otan näkökulmakseni pikkusen toisenmoista kulttuuria nimittäin kyllähän liikuntakulttuurikin on kulttuuria

pitää aina muistaa jotta silloon kun tämä oloki menöö siihen peltoon se on negatiivinen tekijä siel pellossa monta vuotta

se on ruohonjuuritason kulttuuria jota harrastaa aivan ylivoimainen osa kaikista muista kulttuurin haaroosta suomalaasia

lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota samahan kuin ed

timo korhonen eli pehmeästi ajateltuna me ei olla hyörynnetty täällä näitä marjoja

nimittään kyllähän totuus on näin että ku itte kukin tavallinen pulliaanen jos tällaasta sanontaa käyttää käy hakemas niin henkisiä kuin fyysisiä erellytyksiä henkisiä voimavaroja tuolla samoolemalla mettissä sitä ei voi sellaanen joka ei oo ikänä muuta kun mentaalihikoollu tajuta minkämoisia elämyksiä se sieltä saa

mä luulen että tätäkään episodia täs salissa ei käytääsi jos kolome vuotta sitte olisi otettu härkää sarvista kiinni ja pikkuhiljaa viety kuntihin oikiaa tietoa jotta pikkuhiljaa pitää ryhristäytyä ja nämä jätevesiasiat painaa päälle eli kuinka kuhunakin kunnas on toimittu

se antaa totta kai varmasti työtehoa pysyy terveempänä mutta tämä ruohonjuuritason liikuntakulttuuri on kuitenkin aivan ylivoimaanen myös tämän suhteen

mutta ku tätä tietoa ei oo alun perin oikeen sinne hartiavoimin sysätty niin eri kunnissa on ollu erimoinen käytäntö täysin